suomi on myös valmistautunut osallistumaan pohjoismaisen taisteluosaston valmiusvuoroon ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla

ongelmat ovat tietysti edelleen mittavia

taleban kapinalliset aiheuttavat edelleen huomattavan turvallisuusongelman eikä pakistan merkittävänä naapurina ole kyennyt tekemään omaa osuuttaan pakistanista käsin toimi vien terroristiryhmien torjunnassa

vammaisuuden kannalta keskeistä on vuorovaikutus ympäristön kanssa eli se kuinka paljon ympäristö rajoittaa osallistumista ja toimintaa esteineen tai asenteineen

ja sitten toinen etyjin missio koskee rajavalvontaa se on tästä erillinen asia ja jos nyt päästäisiin myöskin yhteisymmärrykseen sen ensinnäkin jatkamisesta ja laajentamisesta että se pystyisi valvomaan kokonaisuudessaan ukrainan ja venäjän välistä rajaa näillä konfliktialueilla se olisi seuraava tärkeä askel

rahoitusmarkkinoiden kriisi taloustaantuma ja julkisen talouden leikkaukset ovat vaikuttaneet ihmisoikeuksien valvonnan voimavaroihin

mutta on myöskin ilmennyt että tämmöinen tietynlainen poliittinen harkinta ja arviointi on pettänyt en sano lopputuloksen suhteen vaan ihan menetelmien suhteen

toinen kysymys on kun edelleenkin elää myöskin nyt viime päivien keskustelussa ajatus eurobondien käyttöönotosta

säännöstö ei sinänsä estä välttämättömiä julkisten menojen leikkauksia mutta ne tulee kuitenkin suunnitella ja toteuttaa niin että niihin ei sisälly heikommassa asemassa elävien väestöryhmien syrjintää eikä ketään sysätä köyhyysrajan alapuolelle

huumeiden ja korruption torjunta vaatii paljon tähänastisia suurempia ponnisteluja

on hyvä että nyt tasavallan presidentti ja hallitus ovat näitä menettelytapoja ja käsittelyjärjestystä uusimassa ja sille tulee varmasti meiltä täysi tuki

uskon että suomen eduskunta on valmis omasta puolestaan tämän ratifiointiprosessin suomessa viemään päätökseen tämän syksyn aikana

emme nyt näe todellakaan mitään syytä tehdä peruslinjauksiimme tarkistuksia

yleissopimus velvoittaa sopimuspuolet takaamaan vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien toteutumisen ja mikä tärkeintä edistämällä aktiivisesti näiden oikeuksien ja vapauksien toteutumista

samaten on hyvä että me saimme mahdollisuuden keskustella ja käydä läpi näitä laaja alaisia turvallisuushaasteita ja suomen osallistumista kriisinhallintaan kun eussakin on valmisteilla uusi globaali strategia

on valitettavaa että on osoittautunut että unionin periaatteessa tärkeimpiä kriisinhallintavälineitä näitä taisteluosastoja ei ole toistaiseksi pystytty käyttämään tilanteissa joissa ilman muuta olemme muutoin yksimielisiä siitä että vahvaa rauhanturvaamista ja kriisinhallintaan osallistumista tarvitaan

toisaalta naisten ja tyttöjen asema on edelleen huomattavan heikko ja sitä on pystyttävä parantamaan samoin kuin yleensäkin ihmisoikeuksien kunnioituksen vahvistamista ja oikeusvaltion perustaa

ensimmäinen ongelma syntyi siitä että sen takia oltiin valmiita tietynlaiseen riskinottoon synnyttämällä yhteisvaluutta jolla oli luja rahapoliittinen kivijalka ja vahva itsenäinen keskuspankki siitä vastaamassa mutta ilman minkäänlaista tasapainottavaa yhteistä tai edes koordinoitua finanssipolitiikkaa

sopimus sisältää merkittävät aseiden siirtoon liittyvää lupamenettelyä koskevat kriteerit niin sanotut luvituskriteerit ja keskeisimmät niistä liittyvät kansainväliseen humanitääriseen oikeuteen ja ihmisoikeuksiin

jatkokysymys on edustaja tuomioja ja pyydä että muut edustajat ilmoittautuvat herra puhemies

on myös tärkeätä turvata riittävät arvioinnin ja valvonnan edellytykset ja huolehtia siitä ettei pääsy oikeussuojakeinojen piiriin heikenny

mutta olisi tärkeää että tässä yhteydessä ei katsota vain sotilaallista osallistumista vaan myöskin niitä muita välineitä siviilikriisinhallintaa ja kehitysyhteistyötä joidenka yhteensovittamisen ja yhteiskäytön pitäisi olla juuri suomen kaltaisen maan erityinen vahvuus ja panos kansainväliseen yhteistyöhön

itse toivoisin että myös perussuomalaiset osallistuisivat parlamentaarisen kontaktiryhmän työhön jolloinka me voisimme kaikki yhdessä käydä läpi nämä linjaukset ja saavuttaa niille mahdollisimman laajan tuen

kyllä me tulemme olemaan tässä jatkossakin mukana ehdottomasti koska tämä etyjin rooli on sillä lailla tärkeä että itse asiassa sehän on etyjin kontaktiryhmä joka

yleissopimuksen ratifiointi vahvistaa vammaisten henkilöiden oikeuksien asemaa nimenomaan oikeudellisesti velvoittavina ihmisoikeuksina samoin kuin valtion velvollisuutta toimia näiden oikeuksien edistämiseksi

afganistanin ja kansainvälisten toimijoiden keskeisin tavoite on että vastuu afganistanin turvallisuudesta ja kehityksestä tulee siirtymään asteittain afganistanin omille viranomaisille

helikopteriosasto muodostuu maavoimien helikopteriosastosta ja tarvittavista tukielementeistä sekä esikuntaan sijoitettavista upseereista

edellisessä selonteossa asetimme tavoitteeksi kansainvälistä laitonta asekauppaa rajoittavan sopimuksen aikaansaamisen

tämä tulee varmasti jatkossa eussa johtamaan näin toivomme uusiin ajatuksiin ja käytäntöihin näiden taisteluosastoihin sidottujen voimavarojen saamisesta todellisissa tilanteissa käyttöön

mutta meillä ei ole ollut ei ainakaan mitään ulkopuolelle havaittavaa aktiivisuutta asiassa

nämä asekauppasopimuksen siirtoja koskevat kriteerit vastaavat asialliselta sisällöltään euroopan unionin asevientien yhteisen kannan kriteeristöä

toinen ongelma syntyi yhteisen finanssipolitiikan puutteen korvaamiseksi sovituista lähentymiskriteereistä jotka ovat talous ja vakaussopimuksessa muuttuneet osaksi yhteisölainsäädäntöä

tällainen vahvasti ihmisoikeuskriteerit sisältävä sopimus on nyt hyväksytty ykssa ja astuu voimaan tämän vuoden jouluna

sen tehtävänä on toteuttaa helikoptereilla tapahtuvan operaation mahdolliset lääkintäevakuointitehtävät

eikö nyt olisi aika ottaen huomioon suomen aseman ja suomen nauttiman arvostuksen että me voisimme konkretisoida omallakin aloitteellisuudellamme tätä työtä tavalla joka todella minunkin mielestäni kannattaa liittää juuri kööpenhaminan kokouksen valmisteluihin koska aivan varmasti yksi niitä keskeisiä ongelmia siellä tulee olemaan se miten turvataan kehitysmaiden mukaan saamiseksi kaikista köyhimmille maille tarpeellinen lisäkehitysrahoitus

kansainvälisen läsnäolon väheneminen aiheuttaa samalla mittavan haasteen afganistanin hallitukselle jokseenkin kaikilla yhteiskunnan aloilla

arvoisa puhemies

esimerkiksi sukupuolittunut väkivalta luetaan eun kriteeristössä ihmisoikeuksiin ja se tullaan myös näin oletamme sisällyttämään eun kriteeristöön kun tätä myöskin uudistetaan

lähtökohta on että pohjoismaisella osastolla on aito nopean toiminnan valmius mitä osaston johtovaltio ruotsi on eri yhteyksissä painokkaasti korostanut

lähivuodet tulevat olemaan tässä muodossa kriittisiä ja kansainvälisen yhteisön tukea tarvitaan erityisesti lähivuosina

julkisen talouden alijäämän ja maan julkisen velan rajoittamiseen keskittyvistä kriteereistä syntyi kaksi uutta ongelmaa

muutoinkin afganistan on edelleen yksi maailman köyhimmistä maista jossa tavalliset kansalaiset tarvitsevat tukea eri muodoissa pitkään

kun olen seurannut tätä eurokriisin käsittelyä aikaisemmin suuren valiokunnan puheenjohtajana haluan todeta että se mitä hallitus on nyt toteuttanut ja toteuttaa noudattaa täsmälleen niitä linjauksia joita laajalla enemmistöllä sekä edellisen eduskunnan ja sen suuren valiokunnan mutta myös uuden eduskunnan aikana ennen tämän hallituksen muodostamista on linjattu

kansainvälisen yhteisön on kyettävä puuttumaan riittävän selkeästi ja johdonmukaisesti kaikkiin kansainvälisen oikeuden loukkauksiin tapahtuivatpa ne millä puolella maailmaa ta hansa

kriteereitä voi pitää yksipuolisen monetaristisina eivätkä ne ota esimerkiksi työllisyyttä huomioon eivätkä myöskään riittävällä tavalla painota sitä että oikein hoidettu suhdannepolitiikka voi edellyttää myös suurempaa liikkumatilaa alijäämien ja velkaantumisen arvioinnissa

minusta on tärkeätä että tämä lainsäädäntötyö loppuun asti hoidetaan sillä lailla että siinä pidetään koko eduskuntaa ehkä tämän parlamentaarisen seurantaryhmän kautta tässä valmistelussa mukana

toki niitä voidaan ja on syytäkin edelleen tarkistaa ja parantaa monessa suhteessa mutta sopimuksen hyväksymisen kannalta meillä ei ole tällaisia keskeneräisiä tehtäviä enää edessämme

siinä määritetään muun muassa oikeudesta elämään ja yhdenvertaisuudesta lain edessä samoin kuin perheen ja kodin kunnioittamisesta koulutuksesta ja työstä

jos nyt sitten halutaan irtaantua tästä linjasta niin se on tietysti poliittinen valinta mutta me olemme toimineet juuri sen mukaisesti ja arvioineet juuri näitä samoja riskejä joihinka edustaja soini aivan oikein kiinnittää huomiota ja pyrkineet turvaamaan sen että suomi siitä riippumatta mitenkä muut euromaat haluavat tätä kriisinkäsittelyä jatkaa ja me olemme myöskin täällä eduskunnassa käydyissä aikaisemmissa äänestyksissä on nähty että täällä on perusteltua epäluottamusta valittuun linjaan kuitenkin halunneet turvata parhaalla mahdollisella tavalla suomalaisten veronmaksajien edut

ongelma ei ole vielä siinä ylittyvätkö alijäämä ja velkakriteerit laskusuhdanteessa vaan oikea haaste on varmistaa julkisen talouden suhdannekierron yli ulottuva rakenteellinen vakaus

tämä kansallinen taso jolla sopimus implementoidaan on se joka ratkaisee sen kuinka vahvasti tämä todella muuttaa maailmaa ja vähentää laittomien ja vääriin tarkoituksiin käytettyjen aseiden leviämistä ja niiden määrää

edistysaskeleeksi voi lukea myös ihmisoi keusperustaisuuden vahvistumisen kehityspolitiikassa niin suomessa kuin maailmanlaajuisesti

ja kun nyt ollaan tehty päätöksiä ja esityksiä jotka merkitsevät merkittävää leikkausta sekä kriisinhallintavarautumiseen että kehitysyhteistyöhön juuri sellaisiin välineisiin jotka myöskin ovat tarpeen tällaisen terrorismiuhan torjumisessa niin onko hallituksella valmiuksia arvioida näitä ratkaisuja uudelleen

on tässä vaiheessa vaikeata arvioida olisiko eussa edellytyksiä tehdä tarvittava yksimielinen päätös ajankohtaisessa kriisissä

hallitus on kehittänyt ohjeistoa ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi yritystoiminnassa ja kansainvälinen keskustelu yritysvastuusta tulee jatkumaan

tästä seurasi että vakauskriteerien mekaaninen soveltaminen herätti vastarintaa eikä kriteereitä voitu valvoa tasapuolisesti ja kattavasti mikä mahdollisti makrotalouden hoidon kannalta perusteltujen ja vakaata kasvua tukevien poikkeamien ohella myös täysin perusteettoman ja holtittoman julkisen talouden tasapainottomuuden

sopimus ei ainoastaan kiellä vammaisten henkilöiden syrjintää vaan velvoittaa sopimuspuolet aktiivisiin toimiin turvaamaan yhdenvertaisuuden toteutumisen täysimääräisesti

näitä osastojahan ei ole toistaiseksi käytetty

tässä tarvitaan myös kaikkien alueiden maiden erityisesti pakistanin myötävaikutusta jotta vakaus ja olot afganistanissa paranisivat

syyt ovat olleet poliittisen tahdon riittämättömyys taakanjakokysymykset ja kysymys valmiusvuorossa olevan taisteluosaston sopivuudesta ajankohtaisten kriisinhallintatehtävien hoitamiseen

tämä on siis niin sanottu bridging operaatio silta siihen että pystymme takaamaan tällaisen tarvittavan läsnäolon niin kauan kuin pääasiallinen ykn ja afrikan unionin kokoama joukko voi ottaa kokonaisuudessaan vastuun

koska tiedämme että maailmassa on paljon valtioita joidenka oma kapasiteetti tällaisten järjestelmien ylläpitämiseen ja valvonnan tehokkaaseen suorittamiseen on rajallinen on suomikin omalta osaltaan muiden eu maiden tavoin valmis antamaan teknistä apua sitä haluaville

me olemme kuten totesin noissa etyjin missioissa hyvin keskeisesti mukana me olemme kolmanneksi suurin henkilöstön luovuttaja mikä on siis väkilukuumme nähden ehdottomasti suurin

taloudellisen taantuman oloissa ja kansainvälisten suhteiden kärjistyessä on vaarana että voimapolitiikka ja kansalliseen etuun rajoittuminen ajaisivat ihmisarvon vahvistamiseen tähtäävän kansainvälisen yhteistyön ohitse

syrjintäkiellon lisäksi itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen vammaisten henkilöiden osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan sekä esteettömyys ja saavutettavuus ovat sopimuksen kes keisiä periaatteita jotka ohjaavat sen tulkintaa ja soveltamista

meillä on sellaista osaamista sellaisia henkilöitä ja sellaista institutionaalista osaamista rajavalvonta ja muissa kysymyksissä minkä muille käyttöön antamiseen meillä täytyy ilman muuta olla valmiuksia

vaikka suurten maiden rikkomukset olisivat olleet kokonaistalouden vakaudelle vaarattomia mutta kun niitäkin katseltiin läpi sormien ei muiden rikkeitä voitu tai haluttu sanktioida myöskään niiden maiden yhteydessä joiden kohdalla se olisi ollut välttämätöntä ja jotka ovat nyt talouden kriisimaita

tällaisen asenteen yleistyminen olisi hyvin lyhytnäköistä sekä oman kansakuntamme että kansainvälisen kehityksen kannalta

arvoisa puhemies

tavoitteena on luoda olosuhteet normaalin taloudellisen toiminnan elpymiseksi ja mahdollistaa siirtymään joutuneiden ihmisten paluu koteihinsa

ministeri stubb hämmästyttävällä tavalla suorastaan törkeällä tavalla antoi ymmärtää että suhteet olivat jotenkin olleet retuperällä ennen tätä hallitusta

tätä suomen sisäistä järjestelmää joka siis jo nykyisellään vastaa sopimuksen vaatimuksia voidaan edelleenkin kehittää

tässä selonteossa käydään lävitse millä tavoin suomi on osallistunut sotilaalliseen kriisinhallintaan sekä muulla tavoin olojen parantamiseen ja kehitysyhteistyöhön afganistanissa ja toivon että nämä linjaukset jotka ovat samansuuntaisia kuin kaikilla muillakin afganistanissa toimivilla mailla saavat myöskin eduskunnan tuen

mutta humanitaarisen tilanteen osalta on muistettava että eu on myöskin toimittanut sinne ja toimittamassa lisää humanitaarista apua

yleissopimus tuo uutena toteutettavaksi kussakin yksittäista pauksessa tarvittavat järjestelyt eli kohtuulliset mukautukset jotta vammainen henkilö voi tehokkaasti nauttia kaikkia ihmisoikeuksiaan yhdenvertaisesti muiden kanssa

nyt kysyn pääministeriltä jonka kanssa olimme hyvässä yhteistyössä samassa ministeriössä edellisen hallituksen aikana

viranomaisyhteistyötä voidaan edelleen tiivistää informaatiovaihtoa tehostaa siirtojen jälkeistä loppukäytön valvontaa vastaanottajamaassa tehostaa

kyllä me tapaamme eri puolilta maailmaa myöskin venäjältä sekä siviili että kenraalitasolta mielipiteitä jotka näyttävät ankkuroituneen jonkinlaiseen kylmän sodan maailmankuvaan

kolmas ongelma johtui siitä että vaikka rahaliitto toi toivottua vakautta euroalueen maille se toimii globalisoituvassa maailmassa jossa finanssimarkkinoiden innovatiivisuus suuntautui yhä suurempia ja hallitsemattomampia riskikasautumia synnyttävien rahoitusinstrumenttien luomiseen ilman läpinäkyvyyttä ja rahoitusjärjestelmän vakauden ja kestävyyden turvaavaa valvontaa ja säätelyä

vaikeutenahan on ollut että sitä apua olisi ollut enemmänkin olemassa kuin on voitu toimittaa sotatoimien vuoksi perille ja jos nyt aselepo pitää niin se antaa myöskin merkittävät mahdollisuudet tämän humanitaarisen hädän lievittämiseen

eun operaation toiminta alueeseen kuuluu koko pääkaupunki banguin alue mutta se tulee keskittymään erityisesti kaupungin lentokentän ympäristöön

havaitsitteko te jotain tällaisia ongelmia suomen suhteissa

kiitoksia

ja oletteko te sitä mieltä että suhteita mihinkä tahansa suurvaltaan pitää hoitaa sillä lailla että riippumatta hallituksen kannoista mennään kertomaan että me kyllä olemme teidän kannallanne ja toteutamme teidän toiveitanne

vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen edistyksellisiin elementteihin kuuluu myös sen täytäntöönpanon kansallinen seuranta

voimme kouluttaa yrityksiä lupamenettelyjen nopeuttamiseksi ja niiden yhteiskuntavastuun lisäämiseksi ja niin edelleen

tietysti niin kuin kaikkien maiden politiikassa on varmasti erilaisia virtauksia olemassa mutta me lähdemme siitä että meidän ja venäjän välisissä keskusteluissa kaikki asiat voidaan käydä lävitse eikä meillä ole mitään salattavaa

tämän tulee tapahtua niin hallituksen itsensä toimesta kuin hallituksesta riippumattomasti erillisen seurantamekanismin toimesta

toivottavaa olisi että kaikki lupamenettelyt voitaisiin siirtää elektroniseen käsittelyyn toiminnan tehostamiseksi ja kattavuuden varmistamiseksi

on muistettava että kysymys on myös siitä että sadattuhannet itäukrainalaiset ovat pakolaisia joko maan sisällä tai toisella puolella rajaa

erityisen tärkeätä on tarkastella aseisiin ja niiden siirtoihin liittyvien sisäisten viranomaisrekistereiden tasoa ja ajantasaisuutta

tämän kansallisen seurannan järjestäminen mahdollisimman tehokkaalla tavalla on tärkeätä ja seurannalle tulee turvata sen tarvitsemat voimavarat

tätä ei euroopan unionissa osattu nähdä myös yhteisvaluuttaa uhkaavana vaarana puhumattakaan siitä että olisi etsitty ja toteutettu keinoja finanssimarkkinoiden säätelyn vahvistamiseksi

muutostoimista muun

ei mennä puiston mukaan

trendinä oli valitettavasti myös suomessa yksisilmäinen ja perusteeton luottamus markkinavoimiin joille haluttiin päinvastoin antaa entistäkin laajempi vapaa temmellyskenttä

oma puheenvuoroni puheenvuoro on tällaisissa kokouksissa aina lyhyt keskittyi yhteen pääkysymykseen ja se on afganistanissakin se millä tavoin naisten oikeuksia ja asemaa voidaan vahvistaa koska se on siellä niin kuin monessa muussakin paikassa maailmassa aina se kaikista keskeisin avainkysymys niin kestävälle kehitykselle ta loudelliselle edistykselle kuin demokratian ja ihmisoikeuksien vahvistamiselle

on ensiarvoisen tärkeätä että tämä keskeinen ihmisoikeussopimus saatetaan myös meillä osaksi valtion sisäistä oikeutta

herra puhemies

sihteeristön kaavailujen mukaan operaatio voisi käynnistyä syyskuun puolivälissä ja valmistelut tätä varten jatkuvat

lain sopimuksen tehokkaalla täytäntöönpanolla voidaan poistaa niitä esteitä jotka rajoittavat vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumista

pidämme tärkeänä että suomi joka on johdonmukaisesti halunnut vahvistaa ja kehittää eun kriisinhallintavalmiuksia ja oli joulukuun huippukokouksen valmistelussa erittäin vahvasti tätä tukemassa on silloin kun sen jälkeen ensimmäinen kaikkien tarpeelliseksi arvioima operaatio tulee kysymykseen omalta osaltaan tässä mukana

kreikan ja monen muun euromaan talous on ollut kriittisessä tilassa mutta on mahdollista että niiden taloutta olisi ilman finanssikriisiä voitu vähitellen saneerata ilman jyrkkiä kriisikäänteitä

kiitos

on muistettava että rauhanturvaajien mandaatista päättää joko ykn turvallisuusneuvosto tai etyj ja molemmissa täytyy tietenkin kaikkien osapuolten suostumus olla ennen kuin tällainen käy mahdolliseksi

ei sinne voi mennä kesken konfliktia mutta sitten jos saadaan konflikti loppumaan ja vaaditaan sen valvontaa ja sen uudelleen puhkeamisen estämistä niin siinä näen itse että ennen kaikkea etyjin kautta voidaan ja pitää olla tätä tukemassa

jos tämä on eun nopeata toimintaa niin jää kysymys mikä sitten olisi hidasta toimintaa

elikkä tässä tulee olemaan paljon opittavaa tulevien kriisinhallintavalmiuksien kehittämiseksi

mutta haluan painottaa sitä että kysymys on humanitäärisestä toiminnasta siitä että pystytään estämään tilanteen paheneminen pystytään takaamaan se että kansainvälisen yhteisön apu tukitoimet suorastaan nälänhädän estämiseksi pystyy tuossa maassa joka on niin paljon kärsinyt toimimaan ja luodaan tätä kautta edellytyksiä vähitellen normaaliin vakautettuun tilanteeseen palaamiseksi jossa maa ja sen asukkaat voivat jatkaa oman tulevaisuutensa rakentamista turvallisesti

herra puhemies

sen seurauksena markkinatalouden periaate riskin kantamisesta on poistettu kun valtiot ovat tulleet takaamaan epäterveen lainanannon takaisinmaksun vaikka luotonantajat ovat varautuneet riskin toteutumiseen kun ongelmamaat maksavat merkittävästi korkeampia korkoja

rahoitusmarkkinavaikutukset ovat sitten erikseen arvioitavia kysymyksiä mutta niiden osalta näkemykset tietysti voivat olla erilaisia

euroaluetta keväällä koetellut kriisi ei ole vielä suinkaan varmuudella ohitse ja keväällä määräajaksi luotua vakausjärjestelyä saatetaan vielä joutua käyttämään

venäjän sisäinen kehitys ja ulkoinen toiminta huolestuttavat myös suomalaisia ja näillä on myös yhteys

nyt käsiteltävänä olevalla komission esittämällä yhden direktiivin ja viiden asetuksen euromaiden talouspolitiikan koordinaatiopaketilla pyritään osaltaan tämän ennaltaehkäisemiseen mutta varsinaisena tarkoituksena on euroalueen talouksien pidemmän aikavälin vakauden turvaaminen

maailmassa ei ole yhtään valtiota jolle meidän tai muiden etujen mukaista ei olisi toivoa kaikille sen kansalaisille vakaata ja heidän elinolosuhteitaan parantavaa kehitystä ja tällaiseen kehitykseen ei yksikään maa pääse ilman osallistumista tasavertaiseen kansainväliseen yhteistyöhön

neljästä euroalueen kriisiin johtaneesta ongelmasta komission esitykset vastaavat vain toiseen puoleen kun ne pyrkivät tehostamaan alijäämä ja velkakriteereiden valvontaa ja rikkomusten sanktiointia

näiden estäminen jatkossa on tietenkin tämän sopimuksen pitämiselle aivan keskeinen asia

tätä edellyttävät sekä maailmanlaajuisten globaalihaasteiden kohtaaminen että oman vakaan ja turvallisen kehityksen turvaaminen

tarkoitukseni oli äänestää ei

luulen että jos sopimus pitää se poistaa myöskin paineita joita on ollut ei niinkään euroopan maissa koska päinvastoin useimmat eu maat ovat todenneet nimenomaan että aseiden toimittaminen ei ole ratkaisu joka lopettaisi tämän konfliktin mutta se tulee vähentämään paineita siihen

muiden kanssa konflikteihin johtava voimapolitiikka ei nykymaailmassa tuota kenellekään kestäviä etuja ja sen kustannukset ovat suuremmat myös ja nimenomaan sen käyttäjille

tämä on toki tarpeen mutta varmaa ei ole että tässä on löydetty vielä parhaat tai edes hyvät keinot ja kriteerit kun valvonta halutaan laajentaa niin että makrotalouden uhkaavaan epätasapainoon voidaan puuttua ajoissa sillä kuten valiokunnan saamassa suomen pankin lausunnossa todetaan se mikä jossain taloudessa näyttäytyy tasapainottomuutena voi toisessa taloudessa olla perusteltu heijastuma talouden rakennemuutoksesta

herra puhemies